onko meillä joku limiitti määritelty onko nyt tämä raja saavutettu

toivoisin myöskin että saadaan vastaus kimmo tiilikaisen esittämään kysymykseen tästä valuuttapaosta ja yksityisen rahan korvaamisesta julkisella rahalla

arvoisa puhemies

ministeri ihalainen yhdyn täsmälleen siihen puheenvuoronne alkuosaan julkisesta taloudesta

mutta tästä lihoiksi pistämisestä

minä olen ja me olemme valmiita muuttamaan osan tästä omistuksesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

energiapolitiikka on pitkäjänteistä politiikkaa ja sen pohjana pitäisi olla yli hallituskausien yli oppositiopuoluerajojen ulottuva energiasopimus

edustaja backman olen vielä kiitollinen siitä että mainitsitte keskustan huomattavasti useammin kuin minä omassa puheenvuorossanne ja meillä oli yksi yhteinen lause siellä

meillä on samaan aikaan myöskin menossa oman teollisuutemme rakennemuutos

jos me katsomme aikaväliä kymmenestä kahteenkymmeneen vuoteen niin meillä on mahdollista päästä ainakin sähkön suhteen omavaraisiksi lisäämällä merkittävästi bioenergian tuotantoa nyt tehtyjen päätösten lisäksi

tässä tehtävässä ei saa olla hallitus vastaan oppositio asetelmaa vaan työtä uusien työpaikkojen synnyttämiseksi täytyy tehdä määrätietoisesti yhdessä

arvoisa pääministeri oletteko valmiita toimimaan tällaisen yli puoluerajojen olevan energiasopimuksen eteen

hallitusohjelmassa on myöskin meitä piensähköntuottajia koskeva nettomittarointiselvitys

haluan kysyä siitä

ovatko sen tavoitteet vielä voimassa niin että myöskin pientuottajat pääsisivät osallistumaan osaltaan tähän sähköntuotantoon vaikka sillä ei energiakysymyksiä ratkota

israelissa käytetään yhdeksän kertaa enemmän pääomia alkaviin yrityksiin yhdysvalloissa noin neljä kertaa enemmän ja ruotsissakin yli kaksi kertaa suhteessa meidän panoksiimme

myös sukupolvenvaihdosten tiellä on edelleen esteitä

kymmeniätuhansia yrityksiä on lopettamassa ilman tietoa jatkajasta

tki vähennys poisto oikeuksien lisääminen sekä yksityishenkilösijoittajan verohelpotus vievät asioita oikeaan suuntaan

ehdotan että hallitus sisällyttää malliinsa yksityisvarallisuuden houkuttelemiseksi suomalaisten yritysten taseisiin ja sitä kautta työllistämiseen suomessa myös lakialoitteeni mukaisen lisäyksen

oman kokemukseni mukaan yksi suurimmista ongelmista yksityisvarallisuuden saamisessa yritysten taseisiin on sijoitustoiminnassa syntyvien tappioiden vähennysoikeus

yrityksiin erityisesti pieniin sijoittaminen sisältää aina suuren riskin

yksityishenkilön verotuksessa harvoin sattuu voittoja ja tappioita viiden vuoden ajalle niin että tappiot voidaan oikeudenmukaisesti hyödyntää

lakiesityksessä esitetään että luovutustappiot voitaisiin jatkossa vähentää muista pääomatuloista

arvoisa puhemies

pääministeri kyllä se vain on totta että henkilöyhtiöiden veroero verrattuna osakeyhtiöihin on merkittävästi kasvanut ja siihen edustaja reijonen tuossa viittasi ja siihen pitäisi saada nopeasti muutos

lakiesitys yksinkertaistaa verotusta rohkaisee sijoittamaan pitkäjänteisesti suomalaisiin pk yrityksiin kohtelee kaikkia yrityksiä ja sijoittajia tasapuolisesti sekä toteuttaa verotuksen tappiontasauksen periaatteita

pienten ja keskisuurten yritysten työllistämisen esteenä on rahoituksen kriisi

siellä jopa valtionyhtiöt ovat jatkaneet maksuaikoja ja maksamista sillä tavalla että käyttöpääomat ovat tiukoilla

toki vallitsevat suhdanteet vaikuttavat merkittävästi tappioiden syntymiseen

ruotsissa malli on otettu käyttöön ja kokemukset ovat rohkaisevia

mitä konkreettista tässä ja nyt hallitus aikoo tehdä pk yritysten rahoitusaseman parantamiseksi koska se on yksi keskeisistä työllistämisen esteistä tänä päivänä

arvoisa puhemies

kysyin aiotteko ottaa käyttöön pk yritysten suhdannelainan tässä tilanteessa jossa yritysten rahoitus on kriisissä ja se on suurelta osin työllistämisen esteenä kun puhutaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä

olen hallituksen kanssa samaa mieltä siitä että meidän tulee ponnistella velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi

velkaa ei pidä siirtää seuraavien sukupolvien maksettavaksi

hallituksen tavoitteet velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi ovat hyviä mutta jo syksyllä oli nähtävissä ettei talous kehity hallitusohjelmassa suunnitellulla tavalla

hallitusohjelman perälautapykälän mukaan lisätoimiin ryhdytään mikäli valtionvelan bkt osuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtiontalouden alijäämä näyttää asettuvan yli yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta

vaikka aika on haasteellinen panostusten näkökulmasta meidän tulisi löytää keinoja kilpailukykymme parantamiseksi

jos ja kun visionamme on hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen tarvitsemme kunnianhimoisemman lähestymistavan edessä olevaan muutokseen

jään mielenkiinnolla odottamaan yksityiskohtia t k i vähennyksestä tuplapoistoista sekä niin kutsutusta kummirahoittajan vähennyksestä

talouspoliittisten toimien kärjeksi tulisi asettaa työtä kaikille asenne

toimet työurien jatkamiseksi ovat riittämättömiä

tulopoliittisten ratkaisujen tulee olla erittäin maltillisia

pitkäjänteisen rahan suuntautumista suomalaiseen yritystoimintaan helpottaisi eniten luovutustappioiden vähennysoikeuden laajentaminen kaikkiin pääomatuloihin

tämä yksinkertaistaisi verotusta ja kohtelee kaikkia yrityksiä tasapuolisesti

tämä on keino jolla estämme ulkomaisten konsernien suomalaisten tytäryritysten tuloksen siirtämisen suomen rajojen ulkopuolelle

tämä on epäkohta joka tulisi nopeasti korjata

tarvitsemme nopeasti uusia kasvuyrityksiä nykyisen yritystoiminnan rinnalle

bioenergia auttaa nopeasti vaihtotaseongelmaamme koska kallistuneet tuontiöljy ja sähkö ovat pahentaneet tilannetta

arvoisa puhemies

jos kreikan pitäminen eurossa on ainoa vaihtoehto nyt tehty paketti on kohtuullisen hyvä

no halutaanko kreikka pitää väkisin eurossa

huonon rahan perään ei kannata hyvää laittaa

useimmiten ensimmäisen erän jälkeen laitettava uusi raha ei pelasta vanhaa vaan uusikin raha menee kankkulan kaivoon

omakohtaisesti tiedän että se on tuskallista mutta lopulta hyödyllistä

vaikka omissa kokemuksissani on ollut onneksi monta nollaa vähemmän se ei muuta ajatustani siitä että olemme nyt tekemässä samaa virhettä

on vaikea myöntää että tämä tie ei toimi

ongelman siirtäminen eteenpäin lisärahoituksella on helppoa

vaihtoehtojakin on

todellista johtajuutta tässä tilanteessa olisi se että tosiasiat tunnustetaan ja annetaan kreikan irtaantua eurosta

arvoisa puhemies

yhteiskunnallisen päätöksenteon ennustettavuus pitkäjänteisyys sisältö ja maan poliittisen järjestelmän kyky tehdä päätöksiä haasteellisessa taloustilanteessa vaikuttavat elorannan mukaan tällä hetkellä enemmän kuin muutama vuosi sitten investointien suuntautumiseen

meidän kauppataseemme on alijäämäinen t k i investointien osuus bruttokansantuotteesta jää kauas hallitusohjelman tavoitteesta ja ratkaisua kestävyysvajeeseen ei ole löytynyt

selvää kuitenkin on että kansantalouteen tarvitaan lisää työtunteja

toivottavasti hallitus ottaa tämän linjakseen pikimmiten ja tekee konkreettisia toimia työtuntien lisäämiseksi kansantalouteen

minä olin edustaja kiljusen kanssa viime kesänä etelä karjalassa puhumassa ja en tunnista nyt että olimme samassa tilanteessa jossa te kehuitte eksote mallia joka on nimenomaan tämän meidän mallimme mukainen malli

minä koen yhteistyön pikkusen eri tavalla

minä uskon että tästä olisi löytynyt yhteinen polku

arvoisa puhemies

kannatan edustaja lintilän ehdotuksia

perheillä tulee olla mahdollisuus halutessaan hoitaa lapset myös kotona

lasten kotihoidon tuki on osaltaan mahdollistanut käytännössä toteuttaa tätä perheen arvovalintaa

nyt viisivuotias aaro on päiväkodissa ja kiteytti strategian syvimmän olemuksen napakasti aloittaessaan uimakoulun tammikuussa

ne aaron pokaalit nykytilan kuvaamisen eli aaron uimataidottomuuden sekä strategian uimakoulussa opetellaan uimaan ja harjoitellaan niin kauan että pokkaaleja alakaa tulla nykytilan kuvauksen vision ja keinot vision saavuttamiseksi

olisiko mahdotonta ajatella että tässä salissa olisi edes yksi istunto missä keskustelulla yritetään jalostaa yhteistä kuvaa tulevaisuudestamme keskustelua ilman että veljeni tai siskoni vasemmalta tai oikealta alkaa puhua takin kääntämisestä tai siitä miksi ette kahdeksan vuotta sitten tehneet sitä tai tätä

ihmiset eivät muuten odota meiltä tällaista väittelyä sen sijaan kyllä sitä että keskustelemme kipakastikin asioista siitä miten asiat hoidetaan nyt ja tästä eteenpäin

lasten kotihoidon tuki on hyvä esimerkki julkisesta tuesta mikä antaa perheille valinnanvapautta ja on taloudellisesti tehokas

julkisen talouden kestävyysvajeen näkökulmasta kotihoidon tuki on myös halvempi kuin päiväkotihoito

tässä taloudellisessa tilanteessa lasten kotihoidon tuen leikkaaminen siirtäisi kustannuspaineen kolminnelinkertaisena kunnille

tästä syystä ihmettelenkin miksei hallitus voinut selvästi sanoa vastauksessaan että lasten kotihoidon tuen leikkaaminen ei kuulu keinovalikoimiimme

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on tullut sähköntuottajille ja voimalaitosinvestoijille nopealla aikataululla ja suurena yllätyksenä

esitys sähkön kiinteän tuotantotuen lopettamisesta on nurinkurinen ja täysin väärä viesti myös uusiutuviin energialähteisiin investoijille

kataisen hallitus on lähettänyt lausunnolle myös esityksen jossa metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettavaa tuotantotukea alennettaisiin polttoturpeen veronkorotuksen vuoksi

tämä toimi heikentää merkittävästi maakunnallisten voimalaitosten kannattavuutta hidastaa tai estää kokonaan investointeja

toivottavasti hallitus vie päätökseen lupaamansa selvityksen nettomittaroinnista

tämä käsiteltävä asia on sen tyyppinen kysymys mistä me suomalaiset olemme tottuneet päättämään yksituumaisesti

asia on sen verran vakava että sillä ei tulisi politikoida vaan hakea aktiivisesti ratkaisua mikä on suomalaisten kannalta järkevin

kriisin taustalla on läntisen maailman ylivelkaantuminen

velkaantumisvauhtimme on niin kova että ajamme itse ulos velkaantumista koskevista kriteereistä tämän vaalikauden lopulla

päätöksiä suomen korjaavista liikkeistä ei pitäisi odottaa kevääseen

taantuma lisää todennäköisesti alijäämää budjetoidusta ja bruttokansantuotteen laskeminen osaltaan kiihdyttää vauhtia

eun itselleen asettamat tavoitteet ovat hyviä

yksityisen kansalaisen näkökulmasta positiivista on ollut erittäin matala korkotaso ja helppo asiointi euroalueella

mikään kriisiapu ei auta ennen kuin perusongelmaan löytyy ratkaisu

ratkaisu voi löytyä ekpn imfn tai yhteisvastuullisen välineen kautta sen jälkeen kun hyvinvointia ei enää rakenneta velaksi

velanmaksuun lyhentämiseen on kolme vaihtoehtoa jos velallinen ei itse maksa velkaansa

yksi on inflaatio jossa maksajana on se mökin mummo joka on asiansa hoitanut ja pistänyt sukanvarteen rahaa